asiantuntijakuulemisessa tuli vahvasti esille huoli kansallispuiston kulumisesta

huomattava osa uhanalaisista lajeista joiden suojelu on yksi kansallispuistojen päätehtävistä esiintyy juuri pallaksen alueella eli alle kymmenen kilometrin säteellä nykyisestä hotellista

puurakentamisesta on paljon puhuttu niin maa ja metsätalousministeriön kuin myös ympäristöministeriön osalta

arvoisa puhemies

haluaisin itse myös tukea tätä ajatusta että kehitettäisiin ja lisättäisiin puurakentamista

arvoisa puhemies

hyvät perussuomalaiset me sosialidemokraatit olemme tehneet vuosisadan ajan työtä sen eteen että kansalaiset saavat tarvitsemansa sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

se olisi todella uusi mahdollisuus toteuttaa kaupunkimaista pientalorakentamista

tätä työtä teemme myös nyt ja jatkossa

myös hallitus pitää hyvin tärkeänä lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamista myös tulevaisuudessa

se on järvenpään ja tuusulan välillä lähellä tuusulanjärveä rantatien läheisyydessä

lapsiperheitä koskevassa päätöksenteossa on erittäin tärkeää pyrkiä kauaskantoiseen päätöksentekoon ja jatkuvuuteen

tätä ei kuitenkaan ole tehty

peruspalvelut on turvattava vauvasta vaariin

kyllä näitä hallituksen esityksiä hirveän paljon on jotka kantavat huolta siitä että myös pienituloisilla ihmisillä on mahdollisuus elää tässä suomenmaassa kohtuullista elämää

nyt kulmakunnilla on yhteinen tahto että tälle alueelle toteutetaan uusi asuntoalue ja toivoisin että se olisi tämmöinen ensimmäinen ekopuurakentamiskohde

rouva puhemies

meillä on todella hyvä mahdollisuus rakentaa tätä hyvinvointipolitiikkaa tulevaisuuteen tältä nykyiseltä pohjalta

useat perheet ovat suunnitelleet tulevaisuutta ja tehneet päätöksiä muun muassa koskien perheenlisäystä sen mukaan että kotihoidon tuki jatkuu entisellään

nyt on kaikki kivet käännettävä jotta perusterveydenhuoltoon saadaan riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ja kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelut

hallituksen esityksessä ei ole riittävästi arvioitu ja selvitetty miten hotellin laajennus paikoitusalueet ja mahdolliset jäteveden puhdistuksen uudelleenjärjestelyt tulevat vaikuttamaan näihin uhanalaisiin lajeihin

arvoisa rouva puhemies

lähinnä ajattelen sosiaali ja terveydenhuollon palveluita

se on suonut kumminkin sen mahdollisuuden että suurin piirtein jokaiseen kylään on rakennettu terveyskeskukset ja sen myötä myös ennalta ehkäisevät ja sairaudenhoitopalvelut

olemme aina pyrkineet kehittämään lapsiperhepalveluita ja näin tulee olemaan jatkossakin

arvoisa puhemies

pallaksen henki on useiden asiantuntijoiden käyttämä määritelmä joka pitää sisällään tämänhetkisen hiljaisuutta ja rauhaa arvostavan luontomatkailun

henkilökunnan riittämättömyys on aiheuttanut pitkiä jonoja nuorten palveluissa ja useissa te keskuksissa ei toteudu tavoite työnhakusuunnitelmien tekemisestä kahden ensimmäisen työttömyysviikon aikana mikä on todella valitettavaa

siitä täytyy nyt hallitukselle kiitos antaa että kouluterveydenhuoltoon on lisätty tarkastuksia koulutarkastuksia

hallituksen esitys muuttaa asiakaskuntaa lisää voimakkaasti oheispalvelujen kysyntää ja pallaksen henki haihtuu tunturin tuuliin

työ ja tasa arvovaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen että te toimistojen henkilöstötarve pitää turvata ja myös valtiovarainvaliokunnalle esitti että he huomioisivat tämän asian ja tarvittaessa olisivat myös valmiita esittämään lisää määrärahoja te keskuksiin mikäli palveluja ei pystytä määräajoissa toteuttamaan

sen kunniaksi kansallismaisemamme tulee säilyttää tuleville sukupolville

siinä näkisin kaikista tärkeimpänä sen että me pystyisimme vielä enemmän parantamaan näitä hoitopolkuja että ne olisivat toimivia ja ne aina vastaisivat kunkin ihmisen hoidontarpeeseen

arvoisa puhemies

pitäisi pyrkiä kyläyhteisöihin missä on palvelutaloja missä voi käydä aterioimassa missä saa hyviä terveydenhuolto ohjeita ja muita palveluita mahdollisesti samassa yksikössä olisi sitten palveluasumista olisi helppo muuttaa sitten omasta kodista tähän palvelutaloon ja niin edelleen

esityksen hyvänä puolena on että uudistus vähentää te toimistojen byrokratiaa ja mahdollistaa näin henkilökunnan nykyistä paremman keskittymisen työllistymissuunnitelmien laadintaan ja seurantaan sekä työnhakijoiden kannustamiseen aktiiviseen työnhakuun

kyllä täytyy nyt hallituksen linjaa kumminkin tukea siinä että me teemme oikeudenmukaista politiikkaa ja kyllä me haluamme että myös pienituloiset saavat parannuksia ja niitä parannuksia tehdään tehtiin viime vuonna ja tehdään tänä vuonna ja tehdään seuraavalla vuodella

ja täytyy muistaa että kun meidän ikäihmiset ovat kumminkin rakentaneet tämän hyvinvointiyhteiskunnan ja sen myötä nämä palvelut mistä me olemme päässeet nauttimaan niin he ansaitsevat sen kunnioituksen ja hyvän hoidon ja myös sen että muistetaan että he ovat erittäin tärkeitä yhteiskunnassa ahkeria järjestöihmisiä auttavat monesti omien lasten perheitä lastenhoidossa ja niin edelleen

esitys lisää työttömän työllistämissuunnitelman merkitystä niin että molemmat niin työntekijä kuin työvoimaviranomainenkin sitoutuvat nykyistä paremmin työllistämissuunnitelman seurantaan ja toteuttamiseen

siis se on todella hallitukselta huono näkökohta että tässä vaiheessa kun nuoret pitäisi saada nopeasti työllistymään ja kaikkiin mahdollisiin työvoimapoliittisiin toimiin säästetään näin tärkeästä määrärahasta

mitä tulee yrttiahon puheenvuoroon niin voisi todeta siihen vain että pienituloisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä että nekin ovat semmoisia positiivisia hyviä uutisia pienituloisille ihmisille

heikkisen näkemys oli hyvä tästä terveyden edistämisestä ja siihen todella kannattaa panostaa

eli kunnalliset palvelut pitäisi toteuttaa jokaisella hallinnonalalla siten että siinä huomioidaan aina tämä ennalta ehkäisevä toiminta että se olisi läpileikkausperiaatteella

mutta haluaisin vielä ottaa esiin sen että vaikka meillä on vahva pohja niin olisi hyvä jos pystyttäisiin kehittämään vanhuspalvelulaki ja myös sitten tämä maksukattouudistus

on tietysti ikävää kun meidän taloudellinen tilanne on se mikä se on että jostain on pakko säästää mutta nämä hallituksen tekemät säästöt ovat kumminkin pohjaltaan oikeudenmukaisia ja nimenomaan pienituloisia ihmisiä tukevia

lainmuutoksen myötä työttömyysturvan seuraamusjärjestelmä muuttuu siten että seuraamuksiin ei muun muassa vaikuttaisi työttömyyden kesto eikä työttömyysturvan maksaja

silloin siitä saadaan kaikista parhaimmat tulokset ja varsinkin kun aloitetaan siitä vauvaiästä ja jatketaan sitä työtä sinne vaareihin asti

keskeistä muutoksessa on että esitys kannustaa työntekijöitä vastaanottamaan myös muita kuin oman alansa tai oman työssäkäyntialueensa alueella sijaitsevia töitä

tämä hallituksen esitys on inhimillinen

esitys selkeyttää ja joustavoittaa nykyistä byrokraattista järjestelmää

meillä on kuntavetoinen maapolitiikka meillä kaavoitetaan ja myös pyritään rakentamaan mutta tässä on semmoisia ongelmia että esimerkiksi siinä vaiheessa kun kaava on valmis saattaa olla henkilöitä jotka valittavat joka ikisestä kaavasta ja se vaikeuttaa sitten sitä varsinaista asuntotuotantoa

toivoisin ministeriltä että jos saadaan tunnistettua ihmisiä jotka valittavat joka asiasta niin heillä olisi jokaisesta kaavasta oma ohituskaista niin että heidän valituksensa hiukan nopeammin sitten käsiteltäisiin

sen lisäksi tuusulassa on perustettu asuntorahasto mihin kerätään koko aika varoja jotta pystytään toteuttamaan monipuolista vuokra asuntotuotantoa

toimintakertomuksessa käy ilmi että kansaneläkelaitoksessa on aktiivisesti kehitetty kansalaisille ja viranomaisille suunnattuja verkkoasiointipalveluja

muun muassa kotiäidit asioivat mieluusti nettipalveluissa koska se on helppo tapa hoitaa asiat eikä tarvitse lähteä lapsien kanssa asioimaan kelan toimipisteeseen

reuman sairaalan tilanne on osoitus siitä että aitoa kilpailutusta ei ole voitu tehdä koska toista vastaavaa osaamiskeskusta ei ole suomessa

tämän seurauksena suomen paras reumasairaiden hoito ja osaamiskeskus on lakkautettu ja reumaa sairastavat ihmiset ovat ihmeissään siitä miten heidän hoitonsa pystytään turvaamaan

sääntelyssä on kuitenkin ongelmana se että yrityssalaisuuksien rikkominen voi tapahtua monella eri tavalla muun muassa tapaamisella puhelimitse postitse

tutkimuksen mukaan ihmiset kokevat kelan asiointipalvelut miellyttäviksi ja ystävällisiksi

valiokunta mietinnössään toteaa ettei nyt annettua toimintakertomusta ole riittävästi kehitetty siihen suuntaan mitä valiokunta on edellyttänyt edellisenä vuonna ja valiokunta pitää välttämättömänä että toimintakertomuksessa annetaan jatkossa nykyistä kattavammat tiedot kelan hallinnon ja toiminnan arvioimiseksi ja eduskunnan valvontatehtävän toteuttamiseksi

haluan vielä korostaa sitä että näistä ei kauhean miellyttävistä päätöksistä huolimatta tämä budjetti on kokonaisuutena lievästi tuloeroja tasaava ja se on hyvä asia

mutta kaikista suurin ongelmahan meillä on se että ihmisillä ei ole työtä ja jos ihmiset pääsisivät työhön ja voisivat omilla tuloillaan elättää itsensä niin tilanne olisi aivan erilainen

valiokunta pitää myönteisenä että tutkimustyön keskeisiä tuloksia ja havaintoja tuodaan kertomuksessa aktiivisesti esiin

sen takia hallitus panostaakin siihen että mahdollisimman moni ihminen työllistyisi ja esimerkiksi nuorten yhteiskuntatakuu on siitä oiva esimerkki

arvoisa puhemies

me sosialidemokraattiset edustajat kannamme huolta työntekijöiden asemasta ja koemme epäoikeudenmukaiseksi tilanteen jossa suomalaista työtä on ulkoistettu halvempiin maihin säästöjen hankkimiseksi

ja aiemmin kysyin ministeriltä myös kysymyksen johon en ole vielä saanut vastausta

arvoisa puhemies

minä olen tosi kiitollinen nyt ministeri kyllöselle siitä että hän huomioi että tämä mal sopimus toteutuu myös niitten pienten liikennettä sujuvoittavien tiehankkeitten osalta

sen jokainen ymmärtää että se aiheuttaa aikamoisia liikenneruuhkia ja me tarvitsemme näitä mal määrärahoja sille alueelle

käsittelemme nyt hallituksen kolmatta lisätalousarvioesitystä tälle vuodelle

on ikävä huomata että hallituksen esitys ei sisällä vieläkään riittävästi määrärahoja työttömyyden hoitamiseksi

puhemies

tämän hallituksen esityksen mukaan tämä vero kohdistuu vain vanhoihin voimalaitoksiin niin kuin pekkarinen kertoikin ja se ei vaikuttaisi uuden sähkön tuotantokapasiteetin investointipäätöksiin joten kielteisiä vaikutuksia ei olisi myöskään halukkuuteen investoida uuteen päästöttömään tuotantoon

me sosialidemokraatit olemme esittäneet että jokaisella nuorella on oikeus saada työ koulutus tai harjoittelupaikka kolmen kuukauden sisällä työttömyyden alkamisesta

hallituksen tulee suunnata voimavaroja myös pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen

se vuotaa paikoitellen ja sähkönsiirto ei ole kauhean taloudellista eikä asianmukaista

hallitus on vitkastellut työttömyyden nujertamisessa ja sama tahti jatkuu edelleen

näin toimien hallitus lisää ihmisten eriarvoisuutta ja estää ihmisten mahdollisuuden antaa oman työpanoksensa yhteiskunnan hyväksi

työ ja tasa arvovaliokunnan jäsenet ovat saaneet paljon palautetta ja tietoa siitä että hallituksen tuottavuusohjelman jääräpäinen toteuttaminen on johtanut siihen että te keskuksissa ei pystytä palvelemaan asiakkaita riittävän nopeasti vaan he joutuvat odottamaan palveluja kohtuuttoman pitkään

nyt käsittelyssä oleva lisätalousarvioesitys ei korjaa nykyistä tilannetta ja on harmi että sinivihreä hallitus jatkaa edelleenkin tuottavuusohjelman toteuttamista

sen alkuperäinen tarkoitushan oli hallitusohjelman mukaan turvata yksityissektorin tuleva työvoimapula mutta nyt se lisää vaan työttömien määrää

monet työttömät joutuvat kitkuttelemaan tosi pienillä rahoilla päivästä toiseen ja hallitus viis veisaa heidän tukalasta tilanteestaan

juurikkalan aloittamasta teemasta eli nuorisotyöttömyydestä

me sosialidemokraatit olemme esittäneet ja jälleen esitämme lisämäärärahaa työmarkkinatuen korottamiseen luopumiseen puolison ja vanhempien tulojen huomioon ottamisesta työmarkkinatuessa sekä työttömyysturvan lapsikorotusten parantamiseen

tällä hallituskaudella sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on asetettu tärkeäksi tavoitteeksi ja se näkyy myös sosiaali ja terveyspuolen kehyksissä

tutkimuksen mukaan tiedetään että jo parin kuukauden työttömyysaika voi syrjäyttää nuoren työelämästä ja syrjäyttää yhteiskunnasta pysyvästi

oikeudenmukaisuutta toteutetaan muun muassa lisäämällä veteraanien kuntoutusrahoja ja turvaamalla kotiin vietävät palvelut

arvoisa puhemies

ryhtyykö hallitus todella panostamaan tähän nuorisotyöttömyyden hoitoon

nämä määrärahat varmistavat veteraanien laitos ja avokuntoutukseen pääsyn

tällä hetkellä on mahdollisuus kilpailuttaa ainoastaan sähkön hintaa ja tiedetään että siirtohinta on aikamoinen osa siitä sähkön hinnasta joten toivon että huomioidaan se että siirtohintaa voitaisiin myös kilpailuttaa

täältä salista on ainakin tullut yhteinen viesti että tämä koetaan todella tärkeäksi asiaksi ja halutaan että hallitus myös panostaa nuorisotyöttömyyden hoitoon

se olisi kuluttajien etu

rakennusteollisuus on myös huolissaan harmaan talouden lisääntymisestä taantumassa ja vaatii hallitukselta toimenpiteitä asian hallintaa sekä perää valtiovallan vastuunkantoa harmaan talouden torjunnassa

työelämä ja tasa arvovaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että työsuojeluviranomaisten tiedonsaantimahdollisuuksia ja viranomais yhteistyötä on edelleen parannettava

arvoisa puhemies

toivon että hallitus ryhtyy tositoimiin jotta kaikilla yrittäjillä olisi tasa arvoiset mahdollisuudet menestyä yrittäjinä

tutkimusten mukaan nämä terveyserot vaikuttavat jo ihmisen elinaikaodotteeseen ylimmän ja alimman tuloluokan välillä

toivotaan että sinivihreällä hallituksella on haluja turvata rehellisten yrittäjien asema työnantajana ja tehdä myös työtä harmaan talouden kitkemiseksi

sote uudistuksella vastataan siihen että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus saada korkeatasoisia hyvin järjestettyjä sosiaali ja terveydenhuollon palveluita

olen tehnyt neljä eri lisätalousarvioaloitetta ja otan näistä nyt yhden esiin koska se on uudenmaan ja helsingin kansanedustajien yhteinen aloite

laaja ennalta ehkäisevä työ varhainen puuttuminen ovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti oikea tapa toimia jotta sote uudistuksen myötä pystytään lisäämään kansalaisten hyvinvointia ja kaventamaan terveyseroja

nämä ovat hyviä asioita ja tukevat yhdyskuntarakenteen eheytymistä työllisyyttä sekä parantavat liikenteen sujuvuutta ja siten myös vähentävät liikenteen aiheuttamia haittoja

on erittäin hyvä että orpon ja backmanin työryhmä on saanut tämän esityksen tänne eduskuntaan

sinne saataisiin mahtava uusi työpaikka alue focus nimeltään

se edesauttaa myös tulevaa kuntauudistusta